no niin myönnän vielä kysymykset edustaja östmanille ja mustajärvelle ja sen jälkeen mikäli ensimmäinen kysyjä haluaa hän saa vielä puheenvuoron

aivan pieni jatko vielä koska viime päivien aikaan on käyty keskustelua julkisuudessakin siitä miten nyt oikein nämä asiat menevät millä tavalla kulkevat käsi kädessä

esitetty lainakapasiteetin täysimittainen käyttöönotto luo valiokunnan näkemyksen mukaan uskottavuutta ervvn toimintakyvylle ja uudet tukimekanismit antavat mahdollisuudet puuttua erilaisiin markkinatilanteisiin myös kriisiytymistä ennalta ehkäisevällä tavalla

nythän kuitenkin käy niin että pienimpiin eläkkeisiin niihin asioihin joiden puolesta ennen kaikkea sosialidemokraatit kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto tuolla vaalikentillä puhuivat niin että minäkin liikutuin kerta toisensa jälkeen te ette tee minkäänlaista muutosta ei minkäänlaista muutosta

onko hallitus valmis peruuttamaan nämä esitykset jotka iskevät kotimaisuutta vasten kasvoja ja suosivat kivihiilen käyttöä suomessa

sellaisen byrokratian rakentaminen että jokikiseen yritysostoon pitäisi liittyä tämmöinen vahvistusmenettely on kyllä tarpeetonta byrokratiaa ja siitä syystä siinä sanotaan voi

strategia luottaa kuitenkin siihen että suomesta voi tulla merkittävä päästöttömien tai vähäpäästöisten nestemäisten polttoaineiden tuottaja

vielä edustaja alanko kahiluoto ja kysymyksen ensimmäinen esittäjä ja sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen

jos te kykenette tähän siinä tilanteessa suomi joka tällä hetkellä saa nollakorolla rahaa voisi investoida voisi panna tuotannollisia hankkeita pystyyn ei syömävelkaa mutta tuotannollisia hankkeita pystyyn

milloin on tutkaongelmat milloin on merikotkia milloin on ties minkälaisia oravia ja näiden nimiin nyt sitten vannotaan

edustaja uotila tuo teidän retoriikkannehan minun suuntaani on sama suurin piirtein kuin että vieläkö hakkaatte vaimoanne pekkarinen

lähdimme nousuun joka oli parempi kuin monilla muilla euroopan unionin mailla mutta sitten olemme retkahtaneet selvästi muitten jälkeen ihan sinne hännänhuipuksi niin kuin tässä sanoitte

näillä kaikilla asioilla joita minä luettelin äsken todellakin pienten yrittäjien suhteellinen asema heikkenee ja erityisesti suuriin yrityksiin verrattuna

ja voi viittaa siihen että jos on semmoinen toimiala kysymyksessä johonka voi liittyä tämmöinen riski että jälkikäteen siihen puututaan niin sen takia se yritys voi hankkia tämän vahvistuksen

arvoisa puhemies

sitä suomi tarvitsee

toisaalta valiokunta on myös painottanut että tukimekanismeilla voidaan parhaimmillaankin ostaa vain aikaa

teidän käsityksenne siitä kuka on pienituloinen mikä on perusturvaa ensimmäisen kerran te määrittelette sen tavalla joka on jotain vierasta sille ajattelulle mitä me keskustassa ymmärrämme

on se kyllä aika surkea asia että johtavan hallituspuolueen merkittävä kansanedustaja edustaja zyskowicz ei kerta kaikkiaan näe että ensinnäkin talouden osalta suomen talouden kehitysura on eriytynyt kaikista muista euroopan unionin maista

tältä pohjalta valiokunta päätyi esittämään että eduskunta ottaisi kannanoton jossa velvoitettaisiin hallitusta paneutumaan kaupunkiseutujen kehityksen ongelmiin ja tekemään tämä arvio joko erillisselvityksenä tai yleisemmän selvityksen osana koskien suomalaisen aluekehityksen tulevaisuutta

arvoisa puhemies

mikä on se jakoperuste miten ja missä on oikein syntynyt tämä päästöttömän energian lisäys uusiutuviin ja ydinvoimaa miten se on oikein ja ydinvoimaan

te olette jatkaneet ja jatkaneet rahan myöntämistä ja näiden kuukausien tämän vajaan puolentoista vuoden aikaan yksityinen raha on lähtenyt kreikasta pois ja jäljelle on jäänyt meidän julkinen rahamme

niin kuin ehkä tiedätte minun ministeriöni valmisti yhden mallin heti kohta tuon kelamaksun poistamisen jälkeen millä tavalla tämä pitäisi kompensoida

tilanteen eskaloitumista on mahdotonta välttää ilman että talouden tervehdyttämistoimet ja eun kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät hankkeet saadaan nopeasti käyntiin

arvoisa puhemies

strategia tunnustaa turpeen energiaomavaraisuuden kannalta tärkeäksi kansalliseksi energiaraaka aineeksi

suomi tarvitsee teollisuusstrategiaa mitä me teemme ja miten

herra puhemies

jos mä seuraava täysistunto tiistaina kansan skahdeksan kultaa kuluvaa vuotta kello neljätoista teemaistunto se ajattelu tässä

tuki ei auta jos valtiot eivät auta itse itseään tekemällä myös vaikeita rakenteellisia uudistuksia

niin ikään suomi tarvitsee sellaisia veroratkaisuja sellaisia yritysten välillisiin kustannuksiin liittyviä ainakin määräaikaisia kevennyksiä sellaista talouden kasvua vauhdittavaa kasvurahastoa joilla kaikilla niillä niin kuin nopeasti tässä ja nyt kiihotetaan yrityksiä tarjoamaan uusia työpaikkoja

menin suoraan miss no jaa ehkä kun taustasta sen verran että todellakin tässä taustalla on eun direktiivi sisämarkkinoista eurooppalaisista sähkön sisämarkkinoista ja se edellyttää sitä että eriytetään toisistaan sähkön tuottaja ja kauppias ja se sähkön jakelija erinomaisen tärkeä osa myös meille suomalaisille sen sisämarkkinaperiaatteen toteuttamista suomalaisille jotka olemme jo paljon pitemmällä näissä asioissa kuin monet eurooppalaiset maat konsanaan

jos olisi pantu poikki silloin kun kävi selväksi että kreikka ei selviä niin silloin yksityiset sijoittajat olisivat olleet ne jotka olisivat pääasiassa menettäneet ja yksittäiset valtiot olisivat menettäneet toissijaisesti

ajatus ja pyrkimys on ollut kaiken aikaa näissä valmistelutoimissa se että kaiken sen tekisimme mitä voimme tuottaa uusiutuvilla energialähteillä

talousvaliokunta on painottanut ettei puitesopimus automaattisesti lisää suomen vastuita sillä kaikki keskeiset jäsenmaiden rahoitusvastuuseen liittyvät päätökset edellyttävät jatkossakin erillistä euroryhmän yksimielistä päätöstä

arvoisa puhemies

mutta nythän on viikko toisensa jälkeen joka päivä tullut lisää ilmoituksia lomautuksista irtisanomisista

tämä on askel ihan oikeaan välttämättömään suuntaan joka olisi pitänyt pystyä ottamaan jo paljon aikaisemmin jo edellisenkin hallituksen aikana

nyt minä pyydän edustajaa tänne pönttöön mikäli hän haluaa jatkaa

niin paljon uusiutuvia energialähteitä käyttöön sekä lämmöntuotantoon nestemäisten polttoaineiden valmistukseen että myöskin uusiutuvaan sähköntuotantoon kuin suinkin mahdollisuudet järjelliseen kustannukseen järjelliseen hintaan ovat olemassa

kainuu kuuluu parhaimman eu tuen piiriin parhaimman kansallisen tuen piiriin ja sen lisäksi siellä sattuu nyt olemaan yksi tämmöinen mammuttiluokan elinkeinopoliittinen hanke talvivaaran kaivoshanke

jo aikaisemmissa näitten kriisipaikkakuntien kriisiryhmien järjestelyissä on asiat pyritty järjestämään niin että niihin tulevat mukaan myöskin ne yhtiöt jotka saneeraavat alueella ja tätä samaa me nyt toivomme sekä upmltä että myöskin stora ensolta

pyrkimyksenä on nyt se että suomessa tuotettaisiin sähköä suurin piirtein se määrä mitä me keskimäärin vuosittain täällä kulutamme

jokainen uusi rahoituspäätös tuodaan nykyiseen tapaan erikseen eduskuntaan hyväksyttäväksi ja tässä yhteydessä eduskunta voi ottaa kantaa myös suunnitellun tuen ehtoihin kuten vakuuksiin

osassa on mennyt paljon huonompaan suuntaan ja niissä kaikissa keskeisissä asioissa paljon huonompaan suuntaan kuin mitä tavoitteeksi alun perin asetitte

ei halua jatkaa

voitaisiinko irrottaa sieltä omistusta ja käyttää sitä sellaisen yrittäjyyden erityisesti kasvuyrittäjyyden niitten hienojen kavereitten joilla on hienoja innovaatioita joilla ei ole pääomia pääomahuollon turvaamiseen tai myös velkarahoituksen parantamiseen

tämä euroopan suositus eun yhteinen suositus elvytyspaketiksi on tämä prosentti bruttokansantuotteesta

siinä on valtio ollut useilla kymmenillä miljoonilla sen infran kuntoonpanemisessa mukana mikä infra tarvitaan jotta se kaivos joka työllistää välillisesti yli tuhat henkilöä saadaan toimimaan

kun nyt kuitenkin lupailette niin kuin kataisen hallituksen aikaan aina luvattiin että vaikka huonosti on mennyt viimeisen ja taakse jääneen puolen vuoden aikaan nyt muuttuu

tiusanen esitti ja se tullaan taatusti ottamaan huomioon näitten hakemusten käsittelyssä

arvoisa puhemies

riittääkö se teidän mielestänne

valiokunta on lausunnossaan käsitellyt uusia rahoitustukivälineitä ja katsonut että ne voivat tulla käytettäväksi vain poikkeustilanteissa

silloin kun meillä oli muutama vuosi sitten poikkeuksellisen korkealla tulvat merialueilla muun muassa loviisan edustalla vesi nousi todella jos nyt oikein muistan noin puolitoista metriä normaalia merenpintaa korkeammalle ja silloin kieltämättä oltiin ei niin hirveän kaukana niistä kriittisistä rajoista

ymmärrän nyt niin että ministeri risikko ministeri hyssälä kenties kelan johto ja kenties tämä säätiö jota varmaan sitten tarvitaan tähän myös katsovat löytyvätkö ja kuinka laajaan reumapotilaiden hoitoon jatkoedellytykset tuossa erinomaisessa sairaalassa

tietotaidon säilyttäminen onnistuu sillä että toimialalla on työpaikkoja ja tästä syystä nyt sitten se toinen kysymys

kannatan edustaja lintilän tässä tekemiä muutosesityksiä kahta ensimmäistä oikein mielihalulla ja tuo kolmaskin sen seikan kannattaminen nyt jotenkuten menee

mitä vielä tulee himmeleihin

minä en voi tietystikään niiden suulla mennä antamaan vielä lupauksia koska kumpikaan näistä yhtiöistä ei tähän mennessä ole vielä tullut julki että olisi valmis tällaiseen mutta toive on ja ainakin näissä aikaisemmissa tapauksissa eräät näistä yrityksistä ovat myöskin tulleet mukaan

tämä kasvu perustuu valtaosaltaan teollisuuden tarvitseman sähkön kasvuun ja osin siihen että meidän inhimillinen elämämme muuttuu kaiken aikaa muuta energianlähdettä käyttävästä elämäntavasta sähköä käyttäväksi elämäntavaksi

arvoisa puhemies

nyt tässä tilanteessa kun tämä direktiivi on hyväksytty ja me joudumme kansallisesti tämän direktiivin panemaan toimeen meidän pitäisi nämä kaksi toimijaa joilla kummallakin on aktiviteettia sekä tuotannossa että toisella myöskin täällä kaupassa saada tästä jutusta jollakin tavalla pois

te kuljette samalla tiellä mutta samalla teidän hallituksenne on päättänyt leikata esimerkiksi koulutuksesta mikä on työllistämisen ja työllisyyden kannalta erittäin tärkeä asia tai se on päättänyt leikata innovaatiorahoituksesta mi kä suomalaisten yritysten mahdollisuutta tarjota työtä iskee päin pläsiä

itse asiassa minulla oli sama ajatus kuin täällä edustaja jokisella ja mihin myöskin edustaja sasi kiinnitti huomiota että jatkossa vähintäänkin on pidettävä huolta siitä että noiden mainittujen yritysten tai kolme

arvoisa puhemies

jo ennen tätä lamaa mutta laman edelleen syventämänä koko siinä maailmanmarkkinassa metsäteollisuustuotteitten maailmanmarkkinassa joka on suomen viennille tärkeää on ollut valtava kysyntäpudotus ja suomalainen metsäteollisuus nyt yksinkertaisesti vaan joutuu sopeutumaan tähän

rohkenen kyllä sanoa että tällä hetkellä näkyy selvästi yleisesti ottaen valoa jo metsäteollisuuden alalla ja se johtuu paljolti myöskin kansainvälisestä kehityksestä

meillä on ollut jo pitkään pyörimässä tällainen erityispalvelu nimenomaan siellä turussa joka tähtää siihen että niitten yritysten kohdalla jotka menettävät sen ainoan päämiehen tässä tapauksessa stxn tai joilla on vain muutama päämies ollut etsitään potentiaalisia uusia päämiehiä tai sitten sitä tuoterepertoaaria muutetaan niin että sille löytyy sitten kysyntää

mutta arvoisa puhemies kun en päivittäin enkä ylenpalttisesti ole hallitusta kiittelemässä niin siitä huolimatta että näitä pieniä korjaustarpeita tässä nyt on kyllähän tämä on ihan oikea avaus jota vuosien ajan on yritetty saada aikaiseksi

edustaja zyskowicz se ei sittenkään ollut rakkausavioliitto

täysistuntoon

nyt keskeytettävä suuren valiokunnan kokouksen vuoksi ja se jatkuu kello neljätoista kolmekymmentä jonka jälkeen tätä keskustelua voidaan sitten vielä jatkoa eli takaisinosto on

se nyt kävi viimeistään äsken teidän puheenvuoronne jälkeen selväksi järkiliitto näköjään mutta teidän puheenvuoronne kyllä kertoo että järjellisyys ei aina kaikessa olisi kohdallaan kun arvioitte ministerin puheita tai eleitä

arvoisa puhemies

tämä käytännössä tarkoittaa sitä että moni sellainen pientuottaja joka ajattelisi että en itse kuitenkaan tarvitse määräänsä enempää ja että kun panen myllyn pystyyn mielellään sitten panen siitä vähän verkkoonkin siis annan vähän yleiseen verkkoonkin ei hevin tähän lähde koska verotus kohtelee sitä omaa tuotantoa äsken kuvatulla tavalla

tarkoitus on kaiken lisäksi että tämä uusiutuvan energian lisäys ei ole julistus vaan tarkoitus on että hallitus tuo lähikuukausien aikaan eduskunnan käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana päätettäväksi kaikki ne lakiesitykset joilla lakisääteisesti nämä velvoitteet käytännössä toteutetaan

kyllä myös ne yritykset joutuvat ja joutavat tulla mukaan jotka kerran merkittäviä irtisanomisia ovat tehneet ja minä ainakin luotan että näin myös tällä kertaa tapahtuu

arvoisa pääministeri mitkä ovat ne konkreettiset keinot mitkä teidän mielestänne teidän hallituksenne toimin ovat sitä uutta joka nyt parantaisi tilannetta

meillä ei olisi oikeastaan varaa odotteluun ja sen varassa eteenpäin purjehtimiseen että hallituksen niin sanottu verouudistus olisi se autuaaksi tekevä juttu jolla suomen talouden tahti lähtisi ihan uudelle tasolle

sopeutumista vielä vaikeuttaa se että meidän naapurimme tuossa lännessä ruotsi pystyy oman kruununsa kautta ja avulla sopeutumaan meitä paremmin

ne eivät kiinnostaneet kumpaakaan näitä yhtiötä ja sitten jäljelle jäi tämä mahdollisuus että valtio ostaisi tavalla taikka toisella yksin tai kumppanin kanssa nämä mainitut yhtiöt niiden omistukset fingridistä pois

tämän lisäksi tarkoitus strategiassa on että tulevan sähkön hankinnan täytyy kyetä vastaamaan myös siihen että sähkön tuonti lopetetaan

arvoisa puhemies

minä jo eilen onnittelin ministeri urpilaista siitä että hän onnistui nyt tässä asiassa näitten kokoomuslaisten kanssa paremmin kuin minä onnistuin viime vaalikaudella

se on auttanut paljossa että me olemme eurossa se on auttanut meitä monessa mutta tällä kertaa tämä meidän valuuttojemme erilaisuus tulee meitä ikävällä tavalla vastaan

ensisijainen vastuu pääomittamisesta on pankkien omistajilla mutta myös jäsenmaiden on varauduttava pääomittamaan pankkejaan nyt hyväksyttävästä tukivälineestä huolimatta

arvoisa puhemies

te maalaatte kuvan että voisi olla vielä pahemmin ja saattaa ollakin niin ilman nuorisotakuuta

arvoisa puhemies

mitä tulee sitten tähän äkilliseen rakennemuutosmenettelyyn tämän ongelman laajuus nimenomaan tällä meriteollisuuden alalla on se varsinainen ongelma ja juuri tähän meriteollisuuteen nämä erilliset rahoitustoimet myöskin valtiovallan puolelta on päätetty kohdistaa

mutta samalla aivan välttämättä alleviivaan sitä että kyllä tämän ohella se seikka että puun tuesta enimmillään lähti yksi kolmasosa pois ja turpeen verotus yli kaksinkertaistui tarkoittaa sitä että monen energialaitoksen johtaja osaa laskea että kivihiili on tänään selvästi kalliimpaa monessa laitoksessa kuin tämä kotimainen seos silloinkin kun turvetta saisi

arvoisa puhemies

eduskunta evästi hallitusta tässä joitakin aikoja sitten ja piti tärkeänä sitä että hallitus todella toimii niin että se hankkii valtiolle tämän osake enemmistön

hallitus toimii monilla eri tavoilla suomalaisen metsäteollisuuden edellytysten parantamiseksi ja uskon että niiden toimien sekä rahallinen että tällainen niin kuin modernisointi suomalaisen teollisuuden ja metsäteollisuuden modernisointitoimet ovat kyllä erittäin hyvin ajan tasalla ja kartalla

hallitus sitoutuu samalla siihen että ne rahat joilla tuon lain ja noitten lakien velvollisuudet hoidetaan eikä valtion budjeteissa nämä rahat nämä kehykset ja yhden kehyksistä ja valtion budjeteista myöskin sitten löytyvät